arvoisa puhemies

nyt käsitellään hallituksen esitystä ihmisen elimien kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

ja on äärettömän hyvä että kunnat voivat nykyistä paremmin kartoittaa veteraanien palvelutarpeen

arvoisa puhemies

meillä on paljon erilaisia kotiin vietäviä palveluita jotka varmasti ovat tervetulleita kaikille veteraaneille

suomessa elinsiirtotoiminta on keskitetty helsingin seudun yliopistolliseen keskussairaalaan ja tällä hetkellä toiminta pääosin täyttää direktiiviin pohjautuvat vaatimukset

lailla pyritään estämään seksuaalirikoksesta tuomittujen työskentely lasten ja nuorten parissa

esimerkkejä alueen kuntien toimivasta yhteistyöstä ovat muun muassa valtion ja helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus riittävän asunto ja tonttitarjonnan turvaamisesta sekä valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien maahanmuuttoon liittyvä aiesopimus

tämän lain myötä saadaan varmasti nämä valtion osoittamat rahat myös paremmin hyödynnettyä ja entistä useammat veteraanit kuntoutukseen

valiokunnan kannanotossa kiinnitetään huomiota siihen että tämä lakiesitys on äärettömän hyvä

nuorten ja lasten kanssa työskentelevä aikuinen koetaan usein turvalliseksi ja luotettavaksi jolloin työn kautta ansaitun valta aseman hyväksikäyttö on helppoa

tällä parannetaan valittajan oikeusturvaa koska tässä esityksessä edellytetään että oikeusturvan kannalta nämä päätöksen perusteena olevat seikat kuten lääketieteelliset arviot ilmenevät riittävän yksityiskohtaisesti päätöksen perusteluissa

arvoisa puhemies

hallintovaliokunnan näkemys on se että pääkaupunkiseudun kuntia tulee velvoittaa siis pakottaa yhteistyöhön kokonaisedun saavuttamiseksi

he ovat tehneet suuren työn meidän yhteiskuntamme eteen ja nyt meillä on mahdollisuus sitten omalta osaltamme tuoda helpotusta heidän vanhuuteensa

arvoisa puhemies

valiokunta katsoi myös että perusteluissa tulisi ilmetä miten erilaisia seikkoja on painotettu ja arvioitu jolloin hakija voi perustelujen valossa paitsi harkita muutoksenhaun tarvetta myös esittää oman käsityksensä ja mahdollisen lisäselvityksen perusteluissa esiin tuoduista seikoista

luovutusten määrää on kuitenkin saatu lisättyä helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella viime huhtikuussa perustetun elinluovutustyöryhmän myötä

toisinaan hyväksikäytön aiheuttamat seuraukset ilmenevät vasta aikuisiässä esimerkiksi psyykkisinä häiriöinä ja vaikeutena muodostaa ihmissuhteita

erityisesti jos henkilö saa hylkäävän etuuspäätöksen niitten perustelujen tulee olla mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä

pidän erityisen tärkeänä että henkilökuntaa koulutetaan luovuttajien tunnistamiseksi sekä luovutusmahdollisuuksien puheeksi ottamiseksi jotta elinluovuttajien määrää saadaan edelleen lisättyä

hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut vahvistamaan taito ja taideaineita mutta todellisuudessa peruskoulun tuntijakouudistus heikentäisi toteutuessaan huomattavasti kuvataiteen opetusta peruskoulussa

arvoisa puhemies

sirpa asko seljavaara sanoi turvavyöpakosta siihen ei haluttu oikeastaan millään konstilla lähteä

lääketieteellisten seikkojen lisäksi päätöksessä otetaan huomioon esimerkiksi hakijan ammattiin koulutukseen liittyviä seikkoja joita koskevien tietojen kattavuus vaikuttaa asian ratkaisuun

tästä kelamaksusta sen verran että tuossa kyselytunnin aikana ministeri katainen sanoi että ympäristöverot kohdistetaan edunsaajille eli työnantajille

mietinnössä valiokunta kiinnitti huomiota siihen että hallintoviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä elinsiirtotoiminnan edelleenkehittämiseksi

arvoisa puhemies

mutta pikkuhiljaa sitten kun laki tuli ja sitä ruvettiin käytännössä toteuttamaan ihmiset tottuivat hyvin nopeasti siihen että aina kun astut autoon niin ensimmäinen asia on että laitat turvavyön kiinni ja sen jälkeen vasta startataan ja lähdetään ajamaan

tässä tapauksessa lailla suojellaan puolustuskyvytöntä lasta tai aikuisuuden kynnyksellä tasapainoilevaa nuorta

lääketieteellisten seikkojen arviointi ja kuvaaminen päätöksessä riittävällä ja objektiivisella tavalla on keskeisen tärkeää päätöksen ymmärrettävyyden kannalta

lain tehtävä on suojella ettei lasten ja nuorten seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä pääsisi tapahtumaan

uskon että tämä lakialoite on varmasti samanlainen että ihmiset eivät mene veneeseen ilman että heillä on turvaliivit mukana ja opitaan käyttämään niitä ihan samalla lailla kuin turvavyötäkin

hyvin perusteltu päätös takaa sen että hylkäävän päätöksen saanut henkilö pystyy tekemään siitä sitten vastineen ja hyvin kattavan valituksen

on erittäin tärkeää ettei seksuaalirikoksesta tuomittuja henkilöitä pääse työtehtäviin joissa he työskentelevät lasten ja nuorten parissa

eriarvoisuutta syntyisi myös alueellisesti sillä kuvataiteen muuttuessa yhä enemmän vapaaehtoiseksi pienemmillä paikkakunnilla ei voitaisi tarjota opetusta lainkaan jos ryhmäkoot jäävät liian pieniksi

joka vuosi joka kesä keväällä aikaisin alkavat aina tiedotuskampanjat käyttäydy vesillä järkevästi ja pyritään vähentämään hukkumiskuolemia

tämä parantaa kyllä ihmisten mahdollisuutta saada hylkypäätöksistä asianmukaiset valitukset ja myös mahdollistaa että tehdyt hylkyesitykset kaatuvat ja myös paremmin huomioidaan sitten valittajan näkökulma näissä asioissa

apteekkimaksun osalta kyse on muutoksesta jolla esitetään myös pienille pääapteekeille helpotusta sivuapteekkien ylläpitoon

mutta tässä on nyt useana vuonna kumminkin todettu että vaikka kampanjaa tehdään se ei ole tuottanut tulosta

tämä lakialoite jonka edustaja jari myllykoski on laatinut on äärettömän ajankohtainen

olen erittäin tyytyväinen jos tämän lakialoitteen johdosta edes yksi kaksi henkeä säästetään per kesä se on hieno asia

tällä hetkellä monissa kunnissa kumminkin mietitään kuntauudistusta ja asiaa on selvitelty monin osin ja kuntauudistukset etenevät erittäin hyvää vauhtia

esimerkiksi meillä keski uudenmaan kaikissa kuuma kunnissa on tapa myös tavata asukkaita kerran kaksi vuodessa ja kuulla sen kautta sitten heidän toiveitaan kunnan palveluitten kehittämisestä ja muusta

mietin että meilläkin on suuri kuntaselvitys meneillään

sillä tavoin pystytään pitämään koko alueesta huolta ja saadaan kuntalaisten ääni kuulumaan sinne valtuuston kokouksiin saakka ja he myös pystyvät paremmin vaikuttamaan valtuuston tekemiin päätöksiin

lakiesityksen mukaan eläke voidaan jättää lepäämään kahdeksi vuodeksi ja työllistyvälle voidaan kahdelta ensimmäiseltä vuodelta maksaa palkan lisäksi ylintä vammaistukea vain silloin jos työhönpalaaja on saanut vammaisetuuksista annetun lain mukaista eläkettä saavan hoitotukea

joskus olisi ihan mielenkiintoista vaikka työllistää heitä puoleksi vuodeksi puhalluttamaan ihmisiä tuonne tienvarteen todella töihin eikä suinkaan työttömänä olemaan

uudistus on opiskelijoiden kannalta tärkeä asia siltä osin että nyt tehtävä uudistus selkeyttää opiskelijoiden etuuksien saantia siten että sairastaminen ei aiheuta katkoksia opiskelijan toimeentuloon vaan se helpottaa opiskelijan siirtymistä opintotuelta sairauspäivärahalle ja kannustanee myös opiskelijaa sairastuttuaan hakemaan sairauspäivärahaa

minä uskon että tällä valvonnalla saadaan kanssa paljon hyvää tulosta aikaan ja varmasti se myös vähentää rattijuopumuksia kun tiedetään että valvonta on tehokkaampaa

valitettavasti esityksessä on myös opiskelijan elämää hankaloittavia seikkoja muun muassa se että sairauspäivärahalla opiskelijan on katkaistava asumislisä ja haettava yleistä asumistukea

esitimme myös että eläke pitäisi voida jättää lepäämään viideksi vuodeksi kuten nykyisin on kansaneläkelain mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla

luultavasti tämä aiheuttaa sen että vuokra viivästyy ja opiskelija joutuu hakemaan toimeentulotukea ja se on todella ikävä asia

kaksi vuotta on lyhyt aika kun pitää arvioida työssäjaksamista tulevaisuudessa ja sitä uskaltaako luopua kokonaan myönnetystä työttömyyseläkkeestä

olisi selkeämpää jos perusturva kannattelisi opiskelijoita niin ettei toimeentulotukea tarvitsisi tämmöisen asian johdosta hakea

arvoisa puhemies

kannatan sosiaali ja terveysvaliokunnan vastalauseen mukaisia muutosehdotuksia jotta voimme vielä paremmin edistää työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työllistymistä

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan taksinkuljettajan koulutuksen kehittämistä ja kuljettajien palvelutason valmiuksien edistämistä muun muassa liittyen matkustajaryhmien avustamiseen heidän erityistarpeisiinsa vastaamiseen sekä turvallisuudesta huolehtimiseen

tähän saarakkalan puheenvuoroon täytyy sanoa että nimenomaan kuntauudistuksilla pystytään turvaamaan myös tulevaisuudessa kuntalaisille palvelut

arvoisa puhemies

se on tärkeä rakennepoliittinen asia mikä meidän pitää tämän hallituksen aikana ratkaista

nyt käsittelyssä on hallituksen esitys joukkoliikennelain muuttamisesta

arvoisa puhemies

olen ollut itse huolissani siitä kun tämä kuntauudistus on venähtänyt ja aika hitaasti eteenpäin mennyt ja olisin toki toivonut että asia olisi edennyt vähän reippaammin

täytyy sanoa että mistään taksikyydeistä joita olen tilannut ja joilla olen nämä matkat tehnyt ei ole mitään moitittavaa

hallituksen esitys parantaa joukkoliikennepalveluita muun muassa siten että liikenteenharjoittajien on jatkossa velvollisuus toimittaa liikennevirastolle ajankohtaisia reitti pysäkki ja aikataulutietoja

mutta ymmärrän kyllä että monissa kunnissa on tuottanut aikamoista tuskaa miettiä mikä se oikea suunta on kutka sopivat kaikista parhaiten siihen kuntaliitoskavereiksi

se on huippua

kyllä tämä antaa nimenomaan hyviä mahdollisuuksia että me löydämme ratkaisun myös siinä vaiheessa kun kunnat yhdistyvät siihen miten me saamme sitten kaikkien entisten kuntien asukkaitten mielipide sinne valtuustoon saakka

hallituksen esityksessä liikenteen turvallisuusvirastolle ehdotetaan tehtävää nimetä sellaiset linja autoterminaalit joilla liikenteenharjoittajien ja terminaalin pitäjien tulee lähtökohtaisesti avustaa vammaisia ja liikuntarajoitteisia

asetus ei kuitenkaan edellytä terminaalien tai niiden varusteiden muuttamista taikka nimettyjen terminaalien esteettömyyttä

asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille eräinä keskeisinä vammaisten liikkumismahdollisuuksien käytännön rajoitteina puutteet terminaalien ja pysäkkien sekä linja autokaluston esteettömyydessä

työelämä ja tasa arvovaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen että periaatepäätöksissä on arvioitu ainoastaan ydinvoimaloiden rakentamisvaiheen työllisyysvaikutuksia valittujen rakentamispaikkakuntien tilanteeseen

arvoisa puheenjohtaja

niin kuin edustaja tolvanen sanoi niin vankila on varmasti ihan oma maailmansa ja se on huomattu tässä keskustelussa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä hetkellä käytännössä vain suurimmissa kaupungeissa linja autopysäkit ovat osin esteettömiä ja reiteillä on matalalattiaista kalustoa

tiedetään että monissa kunnissa on huutava pula ammattitaitoisista sosiaalityöntekijöistä ja se varmaan on ollut osaltaan syynä kun näitä lapsiasiakkaita ei ole ennätetty riittävästi tavata tai on saattanut käydä niin että ei ole tavattu ollenkaan tässä lastensuojelutyössä

mutta kyllä minua ihmetyttävät tämän laki aloitteen perusteet että on toimittu lainvastaisesti ja laitettu ihmisille haalareita ja nyt halutaan sitten lainmuutos sillä perusteella että voidaan toimia vankilassa niin kuin oikeutetusti ja lain mukaan

mutta kun tässä nyt lähdetään paljon siitä että siellä tehdään laittomuuksia ja on tavallisia vankeja ja on pehmoja rosvoja ynnä muuta

mutta tässä tuli esiin tämä ennaltaehkäisy ja kyllä minä ennaltaehkäisyn puolesta puhuisin

monissa kunnissa on tällä hetkellä se tilanne että lastensuojelun kustannukset ovat nousseet huimasti ja se johtuu ihan siitä että kiireelliset huostaanotot ovat lisääntyneet ja se kertoo siitä että ei ole riittävästi sitä henkilökuntaa ja se kertoo myös siitä että heillä ei ole mahdollisuutta silloin siellä sosiaalitoimessa tehdä sitä työtä niin perusteellisesti ja hyvin kuin he muuten pystyisivät

niin kyllä sen vankilan pitää olla samanlainen paikka jokaiselle vangille ja siellä pitää pystyä turvaamaan se turvallisuus kaikille ihan jokaiselle

ohjelman avulla pyritään tunnistamaan niitä esteitä jotka estävät kansalaisten osallistumisen tietoyhteiskuntaan ja tätä kautta parantamaan tietoyhteiskunnan esteettömyyttä

kyllä kyllä

arvoisa puhemies

hallitus on myös hallitusohjelmassaan sitoutunut vaikuttamaan yhteiskunnallisesti kaupallisesti ja arjen sujuvuuden kannalta tärkeiden sähköisten palveluiden esteettömyyteen

mutta kysyisin nyt sitten vielä ministeri kiurulta siitä että kun oppisopimuskoulutusta nyt uudistetaan niin tuleeko siihen enemmän tätä kisällimallia

on erittäin hyvä asia että käsittelyssä olevalla esityksellä edistetään liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien mahdollisuuksia käyttää linja autoliikennettä

haluan tuoda ilmi senkin miten arvokasta on että meillä on kunnissa sosiaalityöntekijöitä jotka tekevät tätä arvokasta työtä

hallitusohjelmassa oli myös lupaus siitä että asunnottomuus poistetaan ja tällä hetkellä suunta on aivan erilainen eli asunnottomien määrä kasvaa

arvoisa puhemies

mietin sitä että nimenomaan nämä lääketieteelliset termit ovat monelle kansalaiselle todella vaikeita ja niitä ei kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään ellei niitä avata ja kirjoiteta selkokielellä

ja sitten on äärettömän hyvä asia että tehdään tätä kuntauudistustakin mutta olisin kysynyt onko sitten opetusministeriössä mietitty mitä vaikutuksia sillä on meidän nykyiseen koulurakenteeseemme ja samoin laajemminkin mahdollisiin opiskelupaikkoihin

monesti sosiaalitoimessa on lähdetty siitäkin että perustetaan perhekeskuksia minne on sitten lapsiperheiden helppo tulla ja saavat siellä sitten vertaistukea

esteettömyydellä pyritään siihen että jokainen ihminen pystyy toimimaan yhteiskunnassa ja käyttämään tuotetta tai palvelua iästä vammasta tai muusta rajoitteesta huolimatta

yleensähän lääkärit kirjoittavat b todistukset ja kaikki diagnoosit ovat latinaa harvoin niitä sitten edes sulkuihin suomennetaan

tämäkin on ollut hyvä apu useille perheille mutta tietenkään pelkästään nämä perhekeskuspalvelut eivät riitä vaan tarvitaan sitä ammattitaitoista henkilökuntaa riittävästi sinne sosiaalitoimeen tarvitaan sitä ennalta ehkäisevää työtä ja tarvitaan sitä pitkäjänteistä hoitotyötä asiakkaan kanssa niin että pystytään hoitamaan kokonaisvaltaisesti koko perheen asiat ja löytämään niihin hyvät ratkaisut

ympäristön ja palveluiden muokkaaminen mahdollisimman esteettömiksi parantaisi liikuntarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan ja käyttää näitä palveluita yhdenvertaisesti

mutta uudenmaan kansanedustajana olen erittäin tyytyväinen että hallitus osoitti lisää opiskelupaikkoja uudenmaan alueelle

tämä on äärettömän hyvä asia että tämä laki nyt muuttuu niin että nämä lääketieteelliset seikat pitää perustella paremmin niin että jokainen kansalainen pystyy ymmärtämään mistä on kysymys

minusta on tärkeää että kehitetään laajasti joukkoliikenteen esteettömyysratkaisuja ja esteettömyys tulee huomioida kattavasti kaikessa rakentamisessa